kiitos hyvistä kysymyksistä aloitan edustaja urpalaisen kysymyksellä koska minusta teenostitte esiin tiekartan tulevaisuuteen ja halusitte tietää miten suomalainen hiisi apealla tekee sen loikan josta tänä päivänä

mutta perinteiset ja teolisuus vaatii nyt digitaalisten palveluiden

enää

tää pohjalta aika uutta loikkaa jossa me voimme maailmassa ole

yksi iso asia tulee olemaan ja simaa joka keksii omien toimijoidensa kautta teollisen internetin tavalla joka tulee tuomaan

uudenlaisen mahdollisuuden

ja siksi me olemme esittäneet alan kanssa yhteistyössä että myöskin tässä edustaja rock oopperan ja saarisen

euroopan investointipaketissa voitas ottaa huomioon että uusia

sen lisäksi että opetusministeriöstäkelmedici pilvi olisi osa näitä eun

eli käytännössä vielä siihen että miten me voimme jatkossa rakentaa myöskin kasvua visiittiä alalla ja digitaalisissa palveluissa jotka ministeriö voi omalta osaltaan käynnistää enää on isoja kysymyksiä joihin haemme

minä kiitän siitä että tunnistittetasähköisen tunnistamisen koska se on todella iso jutusta uusi seitsemän vuotta ovat

ja minä olen odottanut sitä jo silloin kun edeltävän kerran olin viestintäministerinä ja kun takaisin tulinykset piti loppu ja nyt me olemme saaneet esityksen puolessa vuodessa kuntoon

että nyt puheet loppuivat ja teot ratkaisevat ja sionin ykkösenä

ja nyt tosiasia on se jos jostain suomesta löytyy sellainen alue jossa yhden megan laajakaistayhteyttä ei ole ilmoittakaa minulle tulen henkilökohtaisesti kylään olisi täällä ennen luvannut ja yhden reissun tehnyt lisman kylään niinku varmaan moni

kylmillä me pystymme tukemaan tällä hetkellä jo peruspalveluna sitä nyt yhden megan laajakaistayhteys saattaa tarjota kaikille niin kun nykylaissa

se ei vaan itä minun pakko nähdä että tämä päivänä jo jos me otamme eun nykyisen regulaatiotason huomioon niin me voimme vaatia suomalaisina enemmän ja koska tämä on ministerin asetuksella päätettävä asia ja tulen vaatimaan enemmän kyllä meidän täytyy tällä alalla pystyä tarjoama ihmisiä enemmän

koska enemmistö suomalaista saa jo koko suomessa enemmän kuin yhden miikka tästä syystä johtuen palaamme asiaan aivan

eli pysyn kannassani siinä että meidän täytyy edistää viestisittaa yleispalveluvelvoitetta ennustaa että yhden megan vaatimusta isommaksi ja siihen operaattoreiden on myös lähdettävä mukaan koska nykyinen eu

tämä mahdollisuus

edustaja savola kysyi teeveekuuluvuuksistajia ja en tiedä olenko juuri tätä asiaa vie töihin palaamme asiaan yhdessä katotaan mitä on tehtävissä hankala asia on se että kunnaluvat on

aikoja sitten iso nainen istuimilla pääsy useimmiten kerrottu kuinka paljon sitä peittoa pitää tarjota sijoja on vedota sitä

siipenä ja edustaja tolppanen kysyi yleis tai mitä siellä ylessä puuhataan sitä minäkin kysyn ja onneksi kysyn oikeassa paikassa koska täällä on ylen omistajaohjaus

eduskunta ohjaa yleä etäältä hallintoneuvosto valittu ja saattaapi ollaan hallintoneuvostojäseniäkin paikalla sitä samaa oli kyse myös julkisuudessa ja kysyy myöskin toimitusjohtajaltamutvin tiedättepäministerin emme saa puuttua ylen yksittäiseen sisältöön se on eduskunnan käsissä ei hallituksen

ja kysyn uudelleen että eikö noudateta sitä eduskunnan tahtotilaa jossa alueellinen saatavuus on turvattu paikallinen toimintaan on erittäin tärkeitä juttuja otetaan

mutsi olis ollut todella iso j keskinen pitää olla eun alueella

tuota sitä edustaa nykyisin itellasta

onko se sellainen lonkerot siihen eivät millään kiinni mulla on ollu ikävä kyllä aikamoinen harjoitusta se meneillään alkuvuoden alkukaudesta erityisesti uusi posti laki joka eduskunnassa hyvä

oli kyllä mahdoton toteuttaa eduskunnan toiveita ja itellan vaatimuksia yhteisiä merkkivuoden tai

oli erittäin vaikea saada itella ymmärtämään että kansaa pitäisi palvella ja olen itse sitä mi

vieläkin olisi tekemistä omistajaohjauksella siinä että asiat otetaan vakavasti regulaatio ohjeistajana meillä pelimerkit ovat paljon vähäisempiä kuin on oletettu ja pahimmilta skaidisunset mainitse ajatellut että kyllä sillonku postilakia tehtiin ois pitäny eduskunnan määritellä mille porukalle näitä yksityisiä lupia jaetaan tällä alueella mutta nyt on kuulkaa puntissa joel

ja arvoisa puhemies

ja tulette näkemään arvoisat edustajat oli kauaskantoista ja viisasta saimme aikoinaan takaisin kahdeksansataa taajuuden venäjältä sillä sillä me olemme rakentamassa viidessä vuodessa erittäin nopeita yhteyksiä

pää melkein sataprosenttinen jakelu satakunnan alueella kevättä niin maakuntaan pienin ei voi kuvitella z on kova juttu jos puhumme laski myös yli kahdenkymmenen

et ole samaa mieltä siitä että pitää jatkaa tätä määrätietoista viestintäpolitiikkaa etäisyytensä huolehti ministeriöllä seitsemän minuuttia ja talvella viisitoista toisen kierroksen kysyjää ja onnetonta ole järjestyksessä

puhemies edustaja pelkonen oli puheenvuorossaan huolestunut lähiliikenteen tarkastus maksuista minä puolestani olen huolestunut siitä että meillä laji

helsingin seudun lähiliikennettä rahoitetaan painal

helsingin seudun lähiliikenteestä rahoitetaan lipputuloilla lähes kolmesataa miljoonaa veronmaksajien rahoituksella muuten olen myös huolestunuori erittäin huolestunut ja yleisten teiden talvikunnossapidosta viime lauantaina

joulukuun puolivälissä oli varsinais suomeenkin saatiin ensimmäinen kunnon kunnon lumi lumisade ja jo kymmenen senttiä oli märkää lunta lauantaiaamuna teillä niin iltapäivällä lauantaina iltapäivällä ei vielä ollut teitä aurattu jopa vilkasliikenteisiä teitä oli auraamatta ja aiheuttaa kyllä ajatuksia että toimiiko meillä liikenneviraston ohjauksessa tämä

edustaja

kysyisin ministeriltä

kyse on enemmän urakoitsijaa

virasto

poliittinen byroo rr

ja se on aika vakava kysymys ja sitten vielä tästä pisarasta sohallitusohjelmassa siihen on budjetoitu neljä miljoonaa sanoi eun tuen piirissä helsinki euroopan nopeimmin kasvava metropoli junaliikenne kasvun eli kypros

että pisaran kaatuminen romuttaisi koko pääkapusckiseudun mal sopimukset asunnot työpaikat ja vaikka mitään ja myös joukkoliikenteen selailu saalis romahti

mie kysyä onko tässä varaa enää peruutella ja hyöty kustannus indeksiä riippuu siitä mitä arvioita jotka ratapihajärjestelylläesitetä kysymys saavutettavan silmissä minkälaisen haluaisimme ja koko

arvoisa herra puhemies

tasan kymmenen vuotta sitten myin omistamani paikallislehden pois

nato arvioineet ajoa yhtä tai viiden ja kymmenen vuoden kuluttua maakuntalehdet ilmestyvät kolme kertaa

kysyn ministeriltä miten pitäisi varautua tulevaan voitaisiinko varhaisjakelu ja päivi karhu yhdistää voitaisiinko jakeluun yhdistää muita palveluja ja mitä edustalle

isä herra puhemies eduskunnassa ollaan liikuttavan yksimielisiä siitä että perusväylänpitoon pitää saada lisää rahaa viinaoikealla keskellä vasemmalla on todistettu siitä että on liian vähän rahaa alempiasteisen tiestön ja perusinfrasta huolehtimiseen ja sitähän ei liinahaan kysyä että viisikymmentäneljä miljardia euroa on täällä tällä viikolla ja osa tämän keltaisen budjettikirjan mukaisesti telekom ei voi tehdä poliittisia päätöksiä tässä ajassa kun kaikki ovat sitä liikuttavan yksimielisiä edusti harry wallin käytti loistavan puheenvuoron pisara radan muistakin vaihtoehdoista kaikkitietävä sen että helsingin ratapiha tarvitsee ongelmiinsa ratkaisuja ja sietäratapihaan ollaan parhaillaankin tekemässä mittavia siemeniä miljoonien eurojen korjauksia jotta junaliikenne tuolla ruuhkaisella ratapihalla saadaan sujuvammaksi hoitokustannus indeksi oli ihana ja liljojen asianajajia edusti ajavat todistaneet

puhemies maon kuusikymmentätuhatta nuorta vuodessa ajaa ajokortin ja meillä on uusittu kuljettajaopetusta tässä vuosien varrella ja

kuljetus kuljettajaopetuksen kehittäminen on ollut edellisellä ministerillä tapetilla ja nyt tuovan mukanaan myös nykyisellä ministerillä tapetilla siitä näkökulmasta että saisimme selkeitä ja ennustettavia pitkäjänteisiä linjauksia kuinka tämän ajokortti opetuksen kanssa edetään ilmassa on ollut aikamoista hämmennystä jotkut ovat heittäneet sitä että mentäisiin suoraan tällaiseen tutkintoperusteiseen ja luovuttaisiin opetuspainotteisesta tuo taas kyse ei ole ministeriön näkemys ja olisinkin kysynyt että millaisia suunnitelmia tämän kuljettajaopetuksen kehittämisessä ministeriöllä onnin ja varsinkin liikenneturvallisuuden näkee näkökulmasta perheyritysten näkökulmasta ja työllisyys näkokulmasta mutta erityisesti sen nuoren nuoren kuljettaja ja perheen näkökulmasta edustaa

mies vielä palaisin tuohon saksan parlamentin tänä päivänä tekemään päätökseen moottoritiemaksuistat tiellä maksut koskevat koskettavat myös saksalaisia ja eun mutta heille se korvataan alennuksena autoveroistasuomessahan ollaan esitetty muun muassa kuljetusyrittäjien osalta polttoaineveron osalta

mutta mielestäni valiokunta painotti lausunnossaan sisävesiväylien tehokkaampaa käyttöä aivan oikein näitä voitaisiin hyödyntää selvästi nykyistä enemmän metsäteollisuuden ja energiatuotannon kuljetuksissa

valiokunta nosti esiin kouvolan ja heinolan yhdistävän kimolan kanavan

työvaliokunta katsoo että liikenne ja viestintäministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön tulisi yhdessä selvittää kanavahankkeen kehittämiseen liittyvät mahdollisuudet kiinnostuneena kysyisin että kuinka toivon ministeriyttä kuten toitotetaan ministeriössä vas jys

puhemies

kerääminen ongelma kun joudutaan myös sitten kotimaiselta mutta kyllähän tämä ongelma poistuu sillä kun kotimaisille annetaan verotilin kautta

tähän tienkäyttömaksuun tämä ongelma poistuu sieltä sitten toisen asian tuossa edustaja ei pekkarinen otti erittäin hyvin tuon postin asian esille ja viittasi myös oli erittäin huolestunut siitä että kiteellä on ennen kaikkea kuljetuspuolelle röyhkeällä tavalla siirtynyt ja dumpannut jopa kolmellakymmenellä prosentilla taksoja alaspäin se on aiheuttanut katastrofin yksityisen puolen yritteliäisyydessä siellä tapahtunut yrityskuolemia niin tietysti päätarkalleenculus olisi omistajaohjaukselle kuuluva asia niin haluan kuitenkin tämän asian nostaa tässä että ministeri on tietoinen viatonta asiaa eteenpäin koska tästä tulee kävelyvauhti yltää petri

arvoisa puhemies

bro kuulla ministeri pohdintaa kela

ensinnäkin on ihan totta

kataisen hallitus määräsi että transpoint pitää fuusioitua itellaan ja siitä seurasi ilman muuta raskaita taakkoja joita osaltaan nyt sitten postin jakelu on ollut tosiasiassa maksamassa ja tämä ei voi olla oikein toisaalta kieltään ottelun jo ainakin kolme lupaa näille kermankuorijoille jotka tulevat markkinoille tekevät hommat siellä missä se on kaikista edullisinta jättävät pellolle sen osan suomea mikä on kaikista hankalin hoitaa esitetä uutta innovaatiotuesta miten tarvita sitä jakelutukea sitä jakelutukea joka on löydetty vain siitä jakelusta joka tapahtuu näitten keskusten ulkopuolella sinne tarvittaisi tätä tukea ellei tämän tyyppisissä ratkaisuissa päästä eteenpäin ellette te niissä ojenna kättänne itellalle kaymer on toisaalta ettei kela hoiti ottaisi

luulenpa että sähköinen tunnistautuminen on meillä mahdollista emme

puitteet tästä median murroksesta ja minä kuvittelin

kun yleisradion asiat ja yle laki ja rahoitus on saatu kuntoon ei median murrosta yleisradiossa ei nähdä sillä

arvoisa puhemies

meillä on liikennepolitiikassa tehty monia päätöksiä jotka tavallaan lyövät korville toisiansa ja yksi tällainen esimerkki on se että me olemme lisänneet mittoja ja massoja tuonne maanteille ja samaan aikaan meillä kuitenkin tämä tieverkko rapistuu vauhdikkaasti

onko ministerillä tarkempaa tietoa siitä millä tavalla tuohon lehdistä aikuisten innovaatiotukea hyödyntää minusta kaikkein nopein ratkaisu tähän hankkeeseen ja ongelmaan olisi se

kritiikki julkaisujen alvia voitaisiin alentaa

nyt kun metsä group suunnittelee sinne äänekoskelle tällaista isoa investointia niin nämä tiehankkeet nousevat entistä suurempaan arvoon

se olisi paljon nopeampi ja tehokkaampi tapa mielestä

minkälainen on tuon innovaatiotuen tarkoitus

kun te äsken tuossa puheessa sanoitte että äänekoski ja tämä investointi on otettu huomioon näissä tulevissa suunnitelmissa niin voisitteko kenties avata sitä hieman tarkemmin

millä tavalla

mutta itse asiassa minä olen huolestunut pitkäaikaistyöttömistä ja siitä että eri alueilla työttömyys näkyy eri tavalla

minä nyt haluaisin tiedustella ministeri ihalaiselta

kun ihmisiä on yritetty nopeasti ja tehokkaasti työllistää niin meillä näitä keinoja on ollut vaikka kuinka paljon ja kun nyt esimerkiksi tätä palkkatukea teidän sanojenne mukaan tehdään selkeämmäksi niin siellä tulee kuitenkin tällaisia väliinputoajia ja voisiko sitten olla niin että pitäisi välillä tarkastella kuinka tehokkaita nämä eri toimet ovat ja koota yhteen niitä niin että se työllistämisen yrittäminen ei olisi niin sirpaleista

arvoisa puhemies

ministeri ihalainen tuossa jo valaisi hieman tätä nuorisotakuuasiaa ja puhui näistä kolmesta kynnyksestä jotka tässä asiassa on ylitettävänä

siellä on puhuttu myös siitä että harjoittelupaikka opiskelu tai kuntoutus tai sitten joku muu paikka nuorelle sopiva paikka voidaan järjestää tämän nuorisotakuun piirissä

yksi näistä vaihtoehdoista on varmasti tällainen oppisopimuskoulutus joka tuntuu jo nyt vähän vähentyvän kun taloudelliset ajat ovat huonot

olisin halunnut tarkennuksia vielä siihen millä tavalla tätä nuorisotakuuta pystytään hoitamaan kun minusta tuntuu että nämä työvoimapalvelut ovat olleet vähän vaikeuksissa jo tähän mennessä

minusta on säälittävää jos perusopetusta joudutaan todella leikkaamaan näin rajusti kuin nyt tapahtuu

sitten ministeri kiuru ymmärsin että te suhtaudutte aika positiivisesti tutkimuksen rahoitukseen mutta minä olen kyllä oikeastaan aika huolestunut tästä tutkimuksesta

arvoisa puhemies

tuo peruskoulujärjestelmä on rapautunut viime vuosina ja kaikki ne ponnistelut mitä nyt peruskoulun parantamiseksi ja eriytymisen ehkäisemiseksi tehdään ovat tervetulleita ja hyviä

tässä mielessä mitä ministeri kiuru viittasi työrauhaan ja ryhmäkokoihin ne ovat aivan erinomaisen hyviä päätöksiä mutta niitten lisäksi pitäisi pitää huolta siitä että yhä edelleen kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kykyjensä mukaan opiskella niin pitkälle kuin on päätä koska se takaa tämän kansakunnan menestyksen

arvoisa puhemies

toimet jotka mahdollistavat euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen sopimuksen eli niin sanotun istanbulin sopimuksen ratifioinnin ovat erittäin kipeästi kaivattuja

suomi on sitoutunut myös hallitusohjelmassa lähisuhde perhe ja seksuaalisen väkivallan uhrien avun parantamiseen turvakotipaikkojen lisäämiseen ja niiden alueellisesti tasapainoisempaan jakamiseen

yksi merkittävä askel oli osana hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa tehty päätös siirtää turvakodit suoraan valtion vastuulle mikä selkeyttää niiden asemaa ja rahoitusvastuuta

arvoisa puhemies

kokonaiskulutuksen ja terveyshaittojen suhde on ollut jokseenkin kiinteä mutta toisaalta kulutus on eriytynyt väestöryhmittäin ja monet haitat ovat keskittyneet suurkuluttajaryhmään

verotukseen ja kokonaiskulutukseen vaikuttamisen rinnalla tulisi rakentaa sellaista alkoholipolitiikkaa joka huomioi haittakäytön taustalla olevat yhteiskunnalliset ongelmat eikä hankaloita laatuun keskittyvän kohtuullisen käytön kulttuurin leviämistä

suomalaisen sosiaali ja ter veydenhuollon toimivuuden sekä kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen vuoksi on välttämätöntä että tutkimuslaitokset pystyvät tuottamaan tietoa vakailla resursseilla pitkäjänteisesti

se mikä ei minua ilahduta on se että me saimme pari vuotta sitten aikaan hallinnonuudistuksen taiteeseen eli taiteen keskustoimikunta muuttui taiteen edistämiskeskukseksi

erityisen huolestunut olen siitä että alueilla nämä taiteen edistämiskeskuksen toimipisteet ovat erittäin tärkeitä ja taide elämän kannalta aivan ensiarvoisia

sitten kun luovista aloista puhutaan minä haluaisin muistuttaa myös siitä että taiteella on itseisarvo ja taiteilijoitten eläkkeet ja toimeentulo pitäisi turvata paremmin

arvoisa puhemies

varmaankin silloin jos ollaan tyytymättömiä siihen tuotokseen ja niihin tutkimussuuntiin ja ideoihin mitä siellä tehdään ja mitä siellä käytetään pitäisi kääntyä sen hallituksen puoleen

kyllä minusta tutkijalla pitää olla vapautta mutta jonkin verran on tietenkin ollut kritiikkiä siitä että ajan riento on aika vauhdikas ja tutkijoilta halutaan mielipiteitä tiedotusvälineisiin varmaan paljon enemmän kuin aikaisemmin

tiedotusvälineissä työtä tehneenä tiedän että monta kertaa nämä valinnat eivät ole kovin syvälle pohdittuja vaan että niiltä kysytään jotka tiedetään hyviksi puhujiksi ja asiantunteviksi puhujiksi ja joitten tietoja ei ole todistettu vääriksi

tässä mielessä toivon että tutkijat saavat pitää vapautensa ja jos on valittamista niin hallituksen puoleen voi kääntyä

arvoisa puhemies

suomalainen peruskoulu oli menestystarina syntyessään

opetustoimessa on varsin vähän lakiin perustuvia ja kuntia sitovia normeja ja kun kuntien valtionosuuksia on leikattu ovat monet kunnat tehneet radikaaleja leikkauksia niin perusopetukseen lukiokoulutukseen kuin ammattikoulutukseenkin

arvoisa puhemies

myös useilla paikkakunnilla jotka ovat joutuneet luopumaan lukioistaan on yläasteenkin opetustarjonta heikentynyt ainevalikoiman kapeutuessa kun lukioiden opettajat eivät enää ole käytössä

tässä tilanteessa on tärkeää että kehitetään e oppimisympäristöjä ja siis lisätään sähköistä oppimista vaikka kaikessa ne eivät voikaan korvata elävää opettajaa